nimittäin esimerkiksi tämä hallituksen esitys on käsitelty tässä talossa niin että se on valtiovarainvaliokunta joka tekee mietinnön ja sille onneksi antaa sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnon mutta se on alisteisessa asemassa

siitä minun ajatukseni kyllä lähtee eteenpäin niin että kun tiedetään että käytön rajaaminen aina toimii hintapolitiikka aina toimii niin meillä todennäköisesti on sekä keskusvirastoissa että eduskunnassa laajasti ihmisiä jotka kuvittelevat tietävänsä minkälaisia nämä alkoholinkäytön seurausvaikutukset ovat ja ovat useita julkaisuja niistä lukeneet

luulenpa hyvät kollegat että asia on niin että jos nyt edes ne jotka ovat hoitoalan ja lääketieteen alan edustajia meistä edustajista jotenkin sitä ymmärtävät sen kautta mitä he ovat nähneet niin sekin saattaa olla pieni osa siitä totuudesta joka on aika hurjaa

kuinka moni teistä osaa tarkkaan kuvitella sen mitä maksasairaus tarkoittaa tai alkoholikirroosi tai esimerkiksi se systeemi millä viina vähitellen liuottaa aivot pois koko meidän keskushermostomme

näistä siis puhutaan liian vähän

puhun oikeastaan näin en sen takia että te ette nyt tätä tietäisi vaan toivoisin että ehkä tätä käsittelyä jotenkin muutettaisiin että silloin kun puhutaan pelkästä verosta niin puhutaan sitten vaan taloudellisista asioista ja veroista

ei ollenkaan sotketa siihen mukaan päihdeongelmaa päihdeongelmaisten hoitoonohjausta tai alkoholipolitiikkaa miten tahansa nyt se halutaankin

täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja monien kansanedustajien toimesta näistä osa alueista miten tähän kaikkeen mahdollisesti voitaisiin puuttua mutta jätänpä nämä asiat nyt oikeastaan sitten tähän tilaan jälleen kerran

paatero joka täällä hetken kuluttua käyttää puheenvuoron ja joka on alan ammattilainen niin en kertoisitte anteeksi ja paatero niini kertoo sitten muutaman esimerkin tästä koska te olette tehnyt siviilityössä lähes päivittäin tätä työtä miltä teistä tämä kaikki nyt tuntuu

arvoisa puhemies

on ihan totta että tässä on kysymys suorastaan valtavasta uudistuksesta tai sen ensimmäisistä askeleista ja siinä mielessä voittopuolisesti kaikki mikä täällä on puhuttu on ihan oikeaa asiaa

jos valmistelusta jotain sanon niin se on varmasti ollut hyvin huolellista

miten tämmöiset tiedot eivät aiheuta sitä että tämä asia palautettaisiin tarkempaan selvittelyyn vaikka lopputulos pysyisi esimerkiksi samanlaisena

sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa oli kutsuseminaari kaksi vuotta sitten toukokuussa terveydenhuoltolain valmistelusta eli siis ajoissa on meidän ministeriömme aloittanut ja varmasti nämä työryhmät ovat tehneet hyvää työtä

tämä on jälkikäteen tieteelle erinomainen esimerkki siitä miten huonosti eduskunta hallitsee tai hallitus näiden asioiden eteenpäinvientiä ja vähättelee tieteellistä maailmaa

esityksissä pääpiirteissään tämä on nähty kannatettavana ja hyvänä pohjana tulevalle jatkovalmistelulle

minun puheeni tai näkökulmani kohdistuukin tähän asiaan koska nyt on kysymyksessä lähetekeskustelu ja haluan siinä siteerata muutamia asioita joita julkisuudessa on kerrottu ja myöskin vedota siihen että sosiaali ja terveysvaliokunta tiettyjä asioita ja asiantuntijoita kuuntelisi kun tätä lakia käsitellään

arvoisa puhemies

osa tykkää että pitäisi olla selkeä äänestys eikä suinkaan edes neuvoa antava äänestys ja jäsenyydestä on paljon taitettu täällä peistä mutta sanoisin kyllä että useimmissa tilanteissa aika puolihuolimattomalla tavalla

arvoisa puhemies

muutama vuosi sitten ilmestyi esimerkiksi vesa ekroosin terveydenhuollon palvelutuotannon tämän kokoinen kirja ei ihan kirjanen vaan kirja

tämä minurcat kriisinhallintaoperaatio tsadissa on oikeastaan loistava esimerkki siitä miten hyvin suomessa me näihin asioihin nykyään pureudumme ja paneudumme

en ole kuullut kovinkaan paljon hyviä puheenvuoroja sen suhteen pitäisikö meidän jostain tietyistä syistä liittyä vai eikö meidän pitäisi jostain tietyistä syistä liittyä

kun ajattelen sitä ulkoasiainvaliokunnassa tapahtunutta esittelyä ja keskustelua ja siihen liittyviä seikkoja niin kaikki on siellä oikeastaan aika kattavasti sanottu

muutamia pieniä kysymyksiä sitten tulee muutamia semmoisia havaintoja joita tietenkin tässä puheenvuorossani haluan vielä vähän käydä läpi

minä toivoisin että tähän voitaisiin poliittisissa piireissä paljon paremmin perehtyä johtuen siitä että nythän on kirjallista materiaalia tuotettu meillä vaikkapa suurlähettiläs sierlan raportti ja muitakin ulkoministeriön raportteja on tullut tästä asiasta tietoon

toinen jota varsinaisesti varmaan kannattaisi valiokunnan kuulla on filosofi pekka himanen koska valtioneuvostohan pyysi tältä professorilta selvityksen nimellä kukoistuksen käsikirjoitus

mutta ne teistä jotka haluatte tietää niin aika hyvän tietopaketin saatte lukemalla nämä ihan virallisessa jakelussa olevat valiokunnan mietintöpaperit

mutta sitten on vielä sitralta kaksi selvitystä jotka koskevat myöskin näitä terveydenhuollon asioita sekä rahoitusta että organisaatiota sen muuttamistarvetta

poleemisella linjalla minusta tämä iso tärkeä meidän puolustus ja turvallisuuspolitiikkaamme liittyvä asia ei kyllä ratkea

se on ehkä vähän pienellä maininnalla täällä mennyt vaikka moni on siitä sanonut mutta voima on kai siinäkin että sitä pidetään itsestäänselvänä

onpa jopa kauppakorkeakoulun kansleri eräässä puheenvuorossaan viime vuodenvaihteessa helsingin sanomissa ottanut kantaa siihen miten isosta asiasta on kysymys ja jos siinä aiotaan onnistua mitä kaikkia ajattelutapoja pitäisi muuttaa

näiden tietojen kautta jos ajateltaisiin ideaalimaailmaa että kansalaisillekin voitaisiin sekä hyödyt että haitat sekä uhat että mahdollisuudet ihan swot tyyppisellä analyysillä vaikka esittää niin silloin tietenkin voisi ajatella ihan asiallisesti että olisi validi se äänestys jonka silloin suomen kansa suorittaa

toinen mainio puoli joka siihen liittyy on se että viimeisellä ulkoasiainvaliokunnan käynnillä amerikassa tuli kyllä ilmi että yk toimii aivan ylärajoilla kaikkien näiden kriisinhallinta asioiden suhteen ja heidän joukkojensa lukumäärää ei kovasti enää voi siitä lisätä joten ettei nyt meillä täällä tule semmoista käsitystä että ykn kautta näitä voidaan vaikka kuinka paljon lisätä ja meille ehkä tulee jotain lisävelvoitteita

tämähän on ihan selvästi se hankaluus tässä kaikessa

kun näin ei voi kuitenkaan olla niin minä olen ymmärtänyt silloin niin että eduskunta ja hallitus ovat suomessa sitä varten että ne edustavat kansaa ja lukevat näitä suurlähettiläs sierlan raportteja läpi tutustuvat naton historiaan käyvät naton päämajassa saavat tietoa sieltä ja täältä ja muodostavat sen jälkeen lopullisen mielipiteensä

se täytyy vaan taustalla muistaa

kun ajattelen tätä kokonaisuutta niin vaikka tämä nyt tuli meille vähän kiireellä niin minä en sitä itse asiassa kyllä arvostelisi kunhan näille tavallisesti jätettäisiin vähän enemmän aikaa

se on tietenkin sinänsä hyvä asia mutta se ei ole ollenkaan riittävä

kyllä tässä oli tietotaitoa ja muuta niin paljon tämän asian ympärillä että kaikki tuli oikein valmisteltua

näin tämän kai pitäisi mennä

esimerkiksi sitran selvityksessä sanotaan että suomen terveydenhuoltojärjestelmä on uudistuksen tarpeessa sekä ikääntymisen että itse nykyisen järjestelmän ongelmien vuoksi ja se purkaa tätä monella lailla

sirnölle melkein tekisi mieli tehdä kysymys minkä takia edustaja ei tehnyt tästä asiasta keskustelualoitetta joka toisella lailla olisi meidät pistänyt täällä keskusteluun tästä asiasta ja mahdollistanut sitten asialliset puolesta ja vastaan puheenvuorot

minä en välttämättä sanoisi niin vaan sanoisin että se on yksi keskeisimpiä keinoja

mutta vaikka tässä tietenkään ei näihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin puututa niin kyllä olisin itse asiassa katsonut että niihin olisi tässä voinut jotenkin sivulauseessa edes vähän vihjata että niitäkin on

ihan eri lukemia kuin muualla johtuen näistä olosuhteista ihan kaikessa laajuudessaan ja tietysti myös näistä tehtävistä ja niiden vaativuusasteista

epätasa arvoisuuden ohella suomen järjestelmää vaivaa tarjontavetoisuus

se mistä vähän kyllä kannan kieltämättä huolta se ei ole tämä perustoiminta jossa siis siellä meidän suomalaiset rauhanturvaajamme suorittavat partiointia siviilien suojelua rikollisuuden ehkäisemistä yhteydenpitoa avustusjärjestöön turvallisen toimintaympäristön luomista ja käyttävät autopartioita ja jossa sadeaikana joka kestää kuusi kuukautta ollaan pelkästään helikoptereiden varassa

jos kaikki muut haluavat niin sen kuin sitten annetaan suomen kansalle mahdollisuus kokeilla neuvoa antavaa kansanäänestystä mutta minä en näe siitä paljonkaan olevan hyötyä

puhun näin sen takia että koen suomen nykyisen kansan enemmistön mielipiteen johtuvan siitä että se heijastaa nykyisin vallassa olevan presidentin entisen ulkoministerin ja entisten vallassa olleiden puolueiden sinänsä ihan selkeää ideologista linjaa joka on heijastunut suomen kansaan

elinikäisistä tupakoitsijoista tupakka tappaa joka toisen

täytyy vain toivoa ministereiden puheiden jälkeen että kaikki on kohdallaan sillä tässä voi käydä niin että sieltä tulee hyvin ikäviä tietoja

jos se saataisiin valumaan oikealla tavalla eteenpäin niin silloin se kansa vastaisi toisinpäin

ei tässä mitään mielikuvia tarvitse ruveta luomaan mutta esimerkiksi ei pystytty vastaamaan siihen onko pataljoonan komentajan käytössä yhtäkään helikopteria

kun kunnat eivät voi kilpailuttaa sairaanhoitopiiriään jatkaa sitra puuttuu piireiltä kannustin etsiä kustannussäästöjä tuovia teknologisia ratkaisuja tai mittakaavan ja erikoistumisen kautta syntyviä hyötyjä

muita toimenpiteitä tarvitaan

tämän takia lähestykäämme tätä tärkeää asiaa vähän erilaisella tavalla

ilmeisesti ei ole ja siellä ollaan puoli vuotta

muun muassa kansanterveyslaitoksen silloisena pääjohtajana toiminut pekka puska joka nyt on uusissa tehtävissä sanoi hyvin ykskantaan asiantuntijalausuntona meille valiokunnassa että jos tosissaan halutaan vaikeuttaa tupakan saantia saada aikaan kansanterveydellistä tulosta niin pelkkä hintaleikki ei riitä vaan se saatavuus myös pitää järjestää toisella lailla

useimmat eivät kansainvälisesti enää halua käyttää siitä nimitystä sotilasliitto vaan käytetään aivan muita paljon rauhallisempia termejä

nämä trooppiset taudit ja kaikki siihen liittyvät kenttälääkintäseikat ovat liian pieniä puhua tässä isossa salissa ne olivat vähän liian pieniä asioita myöskin valiokunnan käsittelyssä

ne jotka tietävät naton toiminnan operatiivisesta luonteesta pystyvät myös kertomaan hyviä esimerkkejä miten maailmantilanne vaikkapa entisen jugoslavian alueella olisi aivan toinen jos natoa ei olisi ollut siellä viime kädessä auttamassa järjestyksen saamisessa

tämän puheeni kautta lähetän vaan terveisiä että koko tämän pataljoonan huollossa jossa siis suomalaiset ovat mukana toivottavasti kielitaitoa myöten hoidetaan sitten niin että kun on tarpeeksi kurjaa joka tavalla ja taudit iskevät siihen päälle niin ne osataan sitten ajoissa hoitaa ja myöskin saadaan helikopteri kaiken sateen keskelle ja päästään ainakin ensimmäiseen vähän parempaan hoitopaikkaan tarvittaessa aika vikkelästi eurooppaan

silloin se on apteekkivetoinen tämä asia halutaan tätä tai ei

se on siirtynyt sairaanhoitopiireille ja siellä ihan toisiin käsiin kuin missä kunnan isät kunnan virkamiehet kaupunginjohtajat ja kunnanjohtajat vaikuttavat asioihin

tässä ehkä tärkeimmät mielipiteet

jos nyt oikein räikeän vastaesimerkin otan tässä kun tulee mieleen sanoisin että kyllä ilkeät ihmisetkin ovat erittäin suuri terveysriski paitsi itselleen myös monien lähiympäristölle ja monelle muulle

täällä on vielä monta muuta asiaa mutta ajanpuutteen vuoksi en rupea niitä sanomaan

puhun sen takia harkitusti näin että olen nähnyt näitä tällaisia asioita muuallakin jolloin etukäteen herkästi luullaan että kaikki on kunnossa ja se voi kääntyä sellaisella tavalla päälle joka onkin vähän uusi ja outo

niitä nyt ei sitten saa millään hinnankorotuksilla eikä lainsäädännöllä pois ne tulevat vissiin vielä ilkeämmiksi mutta tarkoitan että yhden asian ympärillä pyöriminen ei nyt niin hirveän hedelmällistä ole

minusta niitä kannattaisi tässä rinnalla nyt viedä eteenpäin

minä luotan kyllä suomalaisten valmisteluun ja varsinkin puolustusvoimiin tässä yhteydessä mutta vähän huolta kannan siitä että näitä helikoptereita tosiaan aluksi ei ollut edes neljää ihan varmaa

vielä yksi mielenkiintoinen kysymys arvoisa puhemies on se että näistä meille toimitetuista papereista minä en kertaakaan nähnyt miten tupakan tuonnille meidän maassamme on käynyt

ja kun kerrotaan että edes autopartioita ei voi tarvittaessa käyttää niin se ilmatie on ainoa tie ja näistä neljästä kun joku menee rikki jnp

minä ehdotan että valiokunta ehkä tekisi jopa matkan ruotsiin ja perehtyisi jos tähän halutaan kunnolla miettiä miten nämä rahoitukset ja kaikki muut jatkossa tehdään jotta saadaan tämä nykyaikainen menetelmä joka meille on joka tapauksessa hiipinyt kuvioihin sisälle toteutumaan

minä olen ilman muuta tämän operaation kannalla

minä mielelläni kuulisin tai yritetään hankkia yhdessä sitä tietoa myöhemmin sillä jos se ei ole muuttunut niin sehän on sitten todellinen miettimisen paikka

siitä tässä ei ole kysymys vaan loppujen lopuksi oikeastaan siitä että jos tulee ikäviä yllätyksiä niin silloin meidän kaikkien tässä salissa täytyy kyllä todeta että me kaikki evaluoimme etukäteen niin tarkasti että me itse asiassa saatoimme olla jo kypsiä etukäteen ottamaan vastaan myöskin ikäviä tietoja

lopuksi vielä arvon puhemies sitralta tuli aivan vähän aikaa sitten toinen raportti nimeltään elinvoimainen suomi jossa minusta aika modernilla tavalla tarkastellaan niitä paineita joita tulevaan terveydenhuoltojärjestelmään ja sairaanhoitojärjestelmään tulee ja jotka ovat uusia asioita

minulla itselläni ainakin on ollut osittain vääriäkin luuloja ja mielikuvia näistä kaikista asioista

tämä on varmasti totta ja tämä aiheuttaa puhemies aikamoisen paineen meidän järjestelmälle koska henkinen pahoinvointi ei pääse purkautumaan missään muualla kuin terveydenhuollon eri tasoisissa yksiköissä